pyydän myös niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksiä paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla kertaa jotta ja nousemalla se arvoisa rouva puhemies

olemme viikkotolkulla saaneet seurata uutisointia siitä mitä tässä asiassa tullaan tekemään tai ei tulla tekemään ja keskustelu käy entistä monimuotoisemmaksi ja kummallisemmaksi

onko tämä vallitseva tilanne tullut maan hallitukselle yllätyksenä

kävimme joitakin viikkoja sitten tässä salissa välikysymyskeskustelunkin asiasta mutta senkään johdosta taikka seurauksesta ei tässä asiassa ole näyttänyt tapahtuneen juuri mitään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä asia on ollut teidän valmistelussanne ja te voitte sille asialle tehdä jotakin mikäli teillä tahtoa siihen riittää

aamulehti epäili eilen ettei tälle jäteasialle halutakaan tehdä mitään siitä syystä että valtio joutuisi maksamaan korvauksia niille ihmisille jotka ovat jo investointeja tehneet

minkälaisia toimenpiteitä hallitus on tehnyt parantaakseen sähkönjakelua erityisesti haja asutusalueilla varmistaakseen sen että poikkeustilanteet poikkeukselliset sääolot eivät aiheuta ihmisille sitä harmia mitä tälläkin hetkellä monet joutuvat kokemaan

onko näin

esityksen mietintö linjaa edustia peltonen kautto karimäki viitamies löi pylvästä maan arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

haluan kiittää hallitusta ja etenkin oikeusministeri henrikssonia siitä että tämä rikoslain muutosesitys on nyt täällä eduskunnassa käsittelyssä

ikävä kyllä tämä perusoikeus ei ole kaikille itsestäänselvyys ja siksi meidän tulee lainsäätäjinä tehdä kaikkemme että tilanne korjaantuu

myös euroopan neuvoston tasolla on kiinnitetty huomiota etenkin naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseen ja suomeltakin edellytetään toimia muun muassa niin sanotun istanbulin sopimuksen hyväksymiseksi

arvoisa puhemies

liian moni kärsii henkisestä väkivallasta joka pitkittyessään aiheuttaa uhrille hirvittävää tuskaa kärsimystä sekä häpeän tunnetta

vainoamisella tarkoitetaan tarkoituksenmukaista toiseen henkilöön kohdistuvaa toistuvaa ei toivottua käyttäytymistä joka aiheuttaa pelkoa tai ahdistusta

vainoamiseen syyllistyy useimmiten parisuhteen päättymisen jälkeen entinen puoliso joka saattaa piinata puolisoaan ja jopa lapsiaan mitä hirveimmillä tavoilla vuosikausien ajan

aikaisemmin suomessa toisen ihmisen vainoamista ei ole lailla kielletty mutta tällä merkittävällä muutoksella pääsemme samalle viivalle useimpien eurooppalaisten maiden kanssa

arvoisa puhemies

tämä helpottaa uhrin tilannetta sillä jatkossa hänen ei tarvitse yksin jaksaa olla aloitteellinen asioiden selvittelyssä vaan viranomaiset hoitavat tutkinnan ja jatkokäsittelyn

kansanedustajien tahto tämän ilmiön kitkemiseksi suomalaisesta yhteiskunnasta on selvä ja siksikin on hyvä että oikeusministeri on halunnut kuunnella edustajia ja korjata tämän epäkohdan

arvoisa puhemies kannata siitä äänestettyä mietin ja aidosti

kannatan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sivistysvaliokunta teki eilen lausunnon talousarviosta ensi vuodelle ja siinä lausunnossa otetaan kantaa siihen että valtion tulisi omilla toimenpiteillään kannustaa kuntia aikaistamaan koulujen korjaamista homekoulujen ja muiden korjaamista eikä päinvastoin niin kuin tällä hetkellä tuntuu käyvän

tällä hetkellä opetusministeriöstä on lähtenyt maakuntiin viesti siitä että korjaushankkeita tullaan rahoittamaan ainoastaan siinä tapauksessa reaaliaikaisesti rakennusaikana kun kunnalla on tarpeeksi velkaa tai kunnan veroprosentti on tarpeeksi korkea

arvoisa puhemies

nyt kun kuuntelee jälleen kerran opposition puheenvuoroja liittyen kuntauudistukseen ja niihin asioihin joita olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten aivan kuten edustaja mattila aikaisemmin totesi niin tulee mieleen se että oletteko unohtaneet sen että päätökset asioista tehdään kunnissa

ymmärtääkö arvoisa opetusministeri ja jos ymmärtää voiko kertoa sen

jokainen teistä kuntapäättäjistä niin kuin meistä on voinut vaikuttaa oman kuntansa asioihin tekemällä siellä niitä oikeita ja viisaita päätöksiä ja voi vaikuttaa edelleenkin

arvoisa herra puhemies

tämän kauden alussa tein aloitteen uudestaan ja silloin siihen lähti mukaan yli puolet tämän eduskunnan väestä ja siitä kiitos jokaiselle allekirjoittaneelle

tänään olemme lyömässä viimeisen kopautuksen vainoamisen kriminalisoimiseksi suomessa

liian monta perhettä liian monta surullista ihmiskohtaloa on ehditty hukata ennen kuin yhteiskuntamme on tiedostanut ongelman laajuuden

tähän asti vainoaminen eli kansankielellä stalkkaus on ollut suomessa käytännössä sallittua

lähestymiskielto tarkoittaa ettei vainoaja saa enää jatkossa lähestyä uhria mutta se ei ole auttanut jo tapahtuneen vainoamisen tuomitsemiseen

vainoaminen on uhreille äärimmäisen vaikea asia ja se aiheuttaa yleensä huomattavia taloudellisia kuluja kuten puhelinliittymän vaihto asuinpaikan muutos lähestymiskiellon hakeminen turvajärjestelyt ja niin edelleen

arvoisa puhemies

haluan myös ministeriltä kysyä tästä pop ohjelmasta

vainoamisen kriminalisointi osoittaa myös että sitä pidetään yhteiskunnallisesti moitittavana käytöksenä

se kuulostaa hyvältä mutta itselleni on jäänyt epäselväksi se mikä tässä on käytännön menettely ensi vuoden osalta millä tavalla kunnat tulevat tästä pop rahasta käytännössä hyötymään ja millä tavalla se tullaan toteuttamaan

myös viranomaisten on puututtava vainoamiseen

epäilyt pitää tutkia ja toiminta estää

toisin kuin aikaisempi puhuja lakivaliokunnassa jäsenenä oleva edustaja olen tyytyväinen myös siihen että vainoamisesta tulee yleisen syytteen alainen rikos jolloin estetään se että eri syistä vainoaminen ei johtaisikaan oikeusprosessiin

summa vaikuttaa hyvältä mutta meillä köyhissä kunnissa joudutaan tekemään nyt tänä syksynä jo kipeitä ratkaisuja jotka johtavat päinvastaiseen tulokseen kuin opetusryhmien pienentämiseen

arvoisa puhemies

pelkällä lainsäädännöllä ei massiivista ongelmaa kuitenkaan kitketä vaan painopisteen tulee jatkossakin olla ennalta ehkäisevässä perhetyössä

siitä meidän kaikkien on pidettävä omissa kunnissamme huolta

tämä on yksi esimerkki siitä millä tavalla hallitus on meille tuonut vaillinaisia keskeneräisiä huonosti valmisteltuja esityksiä

olemme saaneet käsitellä montaa muuta yhtä sekavaa esitystä muun muassa postilakia aselakia hätäkeskusselontekoa ja esimerkiksi yliopistolakia

onko tämä ongelma tiedostettu hallituksen sisällä ja onko teidän mielestänne lainvalmistelun taso nyt sillä tolalla millä sen tulisi olla

oletteko tyytyväinen tähän tilanteeseen että jatkuvasti eduskunnassa joudutaan tämän asian kanssa tekemisiin keskeneräisten hallituksen esitysten kanssa tekemisiin

aluehallintouudistuksen eduskuntakäsittelyn yhteydessä sosialidemokraatit nostivat esille useita ongelmakohtia joiden ratkaisuun uudistuksen valmistelussa edellisellä hallituskaudella ei kiinnitetty riittävästi huomiota

selonteosta käykin nyt selkeästi ilmi että tuolloin esitetty kritiikki oli aiheellista sillä useat meidän esille nostamamme riskit ovat toteutuneet

olimme tuolloin erityisen huolissamme työsuojelun ympäristönsuojelun sekä uuden aluehallinnon henkilöstön asemasta

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on odotettu ja erittäin tervetullut

kuten selonteosta käy ilmi työsuojelun johto ja henkilöstö katsovat uudistuksen vaikuttaneen kielteisesti työsuojelutehtävien tulosohjaukseen

kysynkin nyt ministeriltä kuinka kauan tätä uudistusta aiotaan seurata ennen kuin otetaan seuraava askel elikkä pikavipit kielletään kokonaan

työsuojelun resurssien käyttöä on tehostettava valvonnan tasalaatuisuus on turvattava ja työsuojeluviranomaisten tavoitettavuutta on parannettava

myös työsuojelutarkastajien osaamisen kehittäminen ja koulutukseen panostaminen ovat olennaisessa osassa laadukkaan työsuojelun turvaamisessa

se oli hankalaa saada tänne tuotua se on myönnettävä ja tunnustettava varmasti muidenkin mutta sosialidemokraateistahan se ei ollut kiinni

asetammekin suuria toiveita sosiaali ja terveysministeriössä valmisteilla oleville toimenpide esityksille ja toivomme niiden pikaista valmistumista

nyt me olemme sen tänne saaneet ja on tietenkin totta että se ei ole sellainen kuin me ehkä olisimme halunneet sen olevan mutta tämänhetkinen taloustilanne ja muutkin tilanteet ottaen huomioon se on paras mahdollinen

ja kuten ministeri ja muutamat muut ovat todenneet niin tämä on ykkösvaihe ja kakkosvaihetta seuraa sitten tämän jälkeen niin että ei kannata hätiköidä eikä vielä nyt sitten ampua tätä alas

tuolloin katsoimme että uudistus sisältää vakavan uhkan ympäristöhallinnon riippumattomuuden ja itsenäisyyden heikkenemisestä

kysyisin ministeriltä vielä tästä varhaiskasvatussuunnitelmasta

sittemmin tämä on käynyt ilmi muun muassa talvivaaran ympäristökatastrofin selvittelyn yhteydessä

onhan mietitty sitä resursointia kuinka päiväkodeissa ja ennen kaikkea perhepäivähoidossa eli kunnissa nyt sitten pystytään nämä suunnitelmat asianmukaisesti tekemään

tehtyjen selvitysten mukaan ympäristöhallinnon sisäisessä päätösvallassa ja puhevallan käyttämisessä on jännitteitä jotka on ehdottomasti ratkaistava jotta vastaavia katastrofeja ei enää pääse syntymään

vain näin voidaan turvata ympäristönäkökohdat huomioon ottava nopea ja laadukas lupamenettely sekä riittävä ja asianmukainen valvonta

eräs koko uudistuksen keskeisimpiä kehittämiskohteita jatkossa on eri viranomaisten välisten toimivaltasuhteiden ja työnjaon selkeyttäminen

selonteon mukaan merkittävä osa sivistystoimen tehtävistä ollaan siirtämässä aluehallintovirastoille

tämä on myönteinen asia mutta onkin kysyttävä miksi tätä ei toteutettu jo uudistuksen valmisteluvaiheessa eduskunnan sivistysvaliokunnan esittämällä tavalla

arvoisa puhemies

edellisellä hallituskaudella sosialidemokraatit suhtautuivat erittäin kriittisesti henkilöstön vähentämisohjelmaksi muuttuneeseen valtionhallinnon tuottavuusohjelmaan

tänään käsittelyssä olevasta selonteosta voidaan hyvin huomata että kritiikki oli perusteltua

valtion uusi aluehallinto on ollut merkittävien kustannussäästöjen kohteena

käytännössä tämä näkyy esimerkiksi siten että henkilöstön työtyytyväisyys uudessa aluehallinnossa on heikompaa kuin valtionhallinnossa keskimäärin

tarvitaan työrauhaa jotta uudistuksen keskeiset tavoitteet saadaan toteutettua

aluehallinnon toimintakäytäntöjen on oltava yhdenmukaisia siten että samanlaisessa asiassa tehdään samanlainen ratkaisu eri virastojen toiminta alueella

tällä hetkellä asia ei välttämättä ole näin

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on siinä mielessä poikkeuksellisen hyvä että tätä ei ole tässä salissa vielä kovinkaan paljoa moitittu ja tulee olemaan sitten valiokuntakäsittelyssä tarkemman syynäyksen paikka

varmasti joitakin epäkohtia tähänkin sisältyy mutta hyvää on itse tavoite eikä haitaksi ole myöskään se että tällä aiheutuu valtiolle huomattavaa säästöä

varusmiesliiton huoli kotiuttamisrahasta on varmasti asia joka tullaan ottamaan valiokuntakäsittelyssä vielä sitten tarkemmin huomioon

arvoisa puhemies

muistutan keskustalaisia kollegoja siitä että teidän ollessa hallituksessa ja pääministeripuolueena ikäluokkien pienentymisestä johtuen lakkautettiin kyläkouluja ja peruskouluja huomattava määrä

eikö ole loogista että kun nyt nämä lapset ovat ehtineet siihen ikään että peruskoulu on käyty sama ikäluokkien pieneneminen pakottaa meidät vähentämään myös toisen asteen ammatillisia paikkoja

olenkin huolestunut enemmän arvoisa puhemies siitä mitä sisällöllisiä uudistuksia meille toisen asteen ammatilliseen koulutukseen on tulossa

arvoisa puhemies

söderman tietenkin kertoi jo kaiken sen mikä tässä lakiesityksessä hallituksen esityksessä on oleellista ja etenkin tuo loppuhuipentuma oli oikein konkreettinen ja kuvaava

jälleen kiireellä tuodaan meille esityksiä ja taas toisaalta kyseinen vastaava ministeri ei kiireittensä vuoksi ehdi tänne saliin meitä kuulemaan ja meille asiaa selvittämään

kiireen ja puutteellisen valmistelun selittää se että asia on haluttu liittää vireillä olevaan yliopistolain muutokseen

työryhmä kyllä kuuli tutkijoita suomen akatemian henkilökuntaa ja tiedeyhteisöä edustavia tahoja mutta niiden varoittavat äänenpainot jätettiin ottamatta huomioon

suomen akatemia palkansaajajärjestöt ja kaksi yliopistoa suhtautuivat kielteisesti uudistukseen hallituksen esittämässä muodossa

kun uusi laki tuo suuria muutoksia yliopistojen toimintaan viisasta olisi antaa aikaa yliopistoelämän vakiintumiseen ja pohtia vasta sen jälkeen minkälaisia mahdollisuuksia uudistunut yliopisto akatemian tutkimustoiminnalle tarjoaa ja minkälaisia uusia haasteita yliopisto tutkimustoiminnalle antaa

akatemian tutkimusvirkajärjestelmää muutettaisiin niin että jatkossa akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat toimivat työsuhteessa niihin laitoksiin joissa he työskentelevät

perustelu tuntuu vähän kummalliselta kun samaan aikaan uudistuneessa yliopistolaitoksessa olisi vielä nykyistäkin enemmän eri tahojen yritysten säätiöiden ulkomaisten yliopistojen sairaanhoitopiirien ja niin edelleen

hallituksen esityksen tavoitteena tulisi olla mahdollistaa tieteen ja tutkimuksen tekemiselle paremmat lähtökohdat ja edellytykset ei keskittyä pelkkään byrokratiaan